minä vielä muistutan että koko kymmenvuotistaipaleella kun me katsomme taaksepäin me valitettavasti emme ole rakentaneet niitä kohtuuhintaisia asuntoja ja keskusta oli yksi innokkaimpia tämän niin sanotun välimallin kannattajia viime kaudella ja se oli kuitenkin tapa mitata sitä voidaanko yleishyödyllisyyslainsäädäntöä ruveta purkamaan

lain tavoitteet ajankohtaistetaan ja modernisoidaan jolloin uudistuksen tavoitteet vastaisivat tämän päivän yhteiskunnan vaatimuksia ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria

myöskin esitämme että purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin jolloin akordin voisi saada myöskin sellainen yhteisö jonka taloudellista toimintakykyä yksittäisen kohteen käyttöasteen merkittävä pitkäaikainen alentaminen voisi uhata tai olisi jollakin tavalla epävakautta luova

lisäksi tietoyhteiskuntakaaren valmistelun yhteydessä tarkastellaan markkinasääntelyä koskevaa lainsäädäntöä jolla voidaan vaikuttaa televisio ja radiotoiminnan jakelukustannuksiin

suurten yleishyödyllisten toimijoiden suuntautuminen enenevässä määrin vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon on jättänyt aukon valtion tukemaan kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon rakentamiseen

alueilla on edelleen vireillä kehittämishankkeita joissa ammatillisen koulutuksen järjestämiselle haetaan nykyistä laajempaa pohjaa

ja koska laki on tällä hetkellä minua vuoden vanhempi niin voi ajatella että laissa on varmasti ajankohtaistamista ja modernisoimista

tämä periaate on osa hallitusohjelman kirjauksia

ei maaseudulla yhdyskuntarakennetta tiivistetä

sillä mallilla kyllä syntyi asuntoja mutta sillä ei syntynyt niitä kohtuuhintaisia normaaleja vuokra asuntoja joita kaikkein pienituloisimmat tarvitsevat ja se on juuri ero siinä että tällä hallituskaudella me edistämme pieni ja keskituloisten ihmisten mahdollisuuksia asua edullisemmin ja valitettavasti siihen ei ole aikaisemmin pystytty

ja kun useimmat ovat kuitenkin sellaisessa toiminnassa jossa on selkeästi onnettomuusuhkaa myöskin suuremmille kansanjoukoille niin tämä on suomalaisen kuluttajan kannalta iso kysymys

sillä tietenkin edistetään myös sitä että eri koulutusmuodot voisivat paremmin olla yhteensovitettavissa joustavalla tavalla

silloin kun siellä on lisman kylässä kahdeksan taloa se on yhdyskuntapoliittisesti täällä eduskunnalle sama onko siellä tulevaisuudessa yhdeksän vai kymmenen taloa

myöskin esitämme että akordien haku ja myöntämismenettelyitä selkeytettäisiin ja se käytännössä tarkoittaisi että jatkossa valtiokonttori käsittelisi kaikki akordihakemukset ja tekisi niihin liittyvät päätökset

me olemme nyt linjanneet erilaisia nopeita toimenpiteitä ja voisin ne kiteyttää niin että meidän täytyy saada myöskin tämä ala sitoutumaan siihen että nämä asiat pannaan nyt kuntoon ja sen me teimme eilen

sillä ei näitä isoja ilmastotalkoita pelasteta

täsmällisempi säännös tulee myös varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön jolloin säännös turvaisi lapsen iän ja kehityksen mukaisesti suunnitellun ympäristön kehittävyyttä oppimisen edistävyyttä terveellisyyttä turvallisuutta sekä toimitiloja ja toimintavälineiden asianmukaisuutta ja esteettömyyttä

olemme tuoneet eduskunnan käsiteltäväksi esitykset joilla koulutuksen laatu ja saatavuus voidaan turvata taloudellisesti vaikeina aikoina ja väestörakenteen muuttuessa

nyt näitä kiintiöitä rakentaa näitä asuntoja on merkittävästi nostettu ja myös muita toimia on esitetty ja kun meillä on uudelleen tulossa budjetin täydennys niin katsotaan siinä yhteydessä mihin muuhun lähdetään

näin ollen arvoisa puhemies tarvitaan myöskin lisää htveitä viisi htvtä aralle ja valtiokonttorille yhteensä näiden asioiden neuvontaan ja toimintakuntoon laittamiseen

suomen menestyksen kannalta on tärkeää että tulevaisuuteen tähtääviä taajuuspoliittisia ratkaisuja tehdään riittävän etupainotteisesti ja tulevaisuutta ennakoiden

valitettavasti kysyntää vain ei ole niillä hiukan harvempaan asutuilla alueilla siinä mittakaavassa vaan suomalaiset ovat keskittyneet omasta tahdostaan asumaan sinne missä he ovat

muutamme siis lain ammatilliseksi peruskoulutukseksi jolloin se kuvaa sitten paremmin ja aikaisempaa selkeämmin lain soveltamisalaa

olen siitä henkilökohtaisesti ylpeä että tällainen lisäys on nyt sitten käytännössä mahdollista ja tämä laki sitä kautta on resursoitu myöskin sitten henkilöstöpuolella

niin kauan kuin laissa on kirjaus siitä että jokainen saa ikään kuin asua ihan missä vaan niin kyllä se vaan nyt niin on että ei ainakaan minun tahdollani tätä yhteiskuntapoliittista linjaa muuteta enkä usko että eduskuntakaan lähtisi muuttamaan tätä perustavaa laatua olevaa oikeutta

me tarvitsemme toimintaryhmän joka tähän hetkeen nyt nopeasti katsoo mitä kaikkia toimenpiteitä me joudumme tekemään hyvin nopealla aikavälillä

säännösehdotuksen mukaan yhdessä ryhmässä saisi olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea kasvatus ja hoitotehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia

toisena muutoksena tutkintoihin ja tutkintorakenteeseen ehdotetaan lisättäväksi ammatillisten tutkintojen osaamisperusteiset määritelmät

taajuusalueen siirtämisellä toteutetaan myös hallitusohjelman tavoitetta siitä että suomi nousee euroopan johtavaksi laajakaistamaaksi ja ratkaisu tukee osaltaan myös ict klusterin uudistumista ja kilpailukyvyn edistämistä

eli käytännössä sovitaan toimivallasta opetusministeriön ja opetushallituksen kesken

ennätyksellisen alhaisena pysynyt korkotaso on kuitenkin johtanut siihen että toimenpiteen vaikuttavuus ei ole ollut riittävä

tässä valmisteluprosessissa annetaan siis jo nykyisin käytännössä toimivat käytänteet osaksi lainsäädäntöä ja tehdään näin opetushallituksen rooli myös näkyväksi

on vielä todettava että lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös lapsen kasvatuksen opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi laadittavasta varhaiskasvatussuunnitelmasta jossa lähtökohtaisesti varhaiskasvatuksen suunnitelmaan kirjattaisiin lapsen kehityksen ja oppimisen tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi

arvoisa puhemies

suomessa laki on kaikille sama

yksikköverkkoja karsitaan monella puolella suomea mutta säästöjä ei useinkaan haeta järjestämisverkon tuottavuutta ja tehokkuutta nostamalla

se on yllättävä asia että meitä kyllä suojellaan näillä asioilla kaiken rakentamisen suhteen ja se omistaminen sinänsä ei tuo tähän sellaista muutosta joka näyttelisi erityistä roolia

eli reagointia tässä tutkintojärjestelmässä parannetaan ja samalla sitten tulee nykyisen kahden asetuksen rinnakkaiselon tilalle se että jatkossa meillä on vain yksi tutkintorakenneasetus jossa määritellään kaikki käytössä olevat tutkintorakenteeseen kuuluvat ammatilliset perustutkinnot ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

lisäksi suunnitelmaan kirjattaisiin lapsen tarvitsema tuki tukitoimet ja niiden toteuttaminen eli nykyinen lapsen vasu korvaisi nykyisen palvelu ja hoitosuunnitelman sekä kuntoutussuunnitelman

haluan vielä varoittaa kaikkia siitä että suomessa toteutetaan rakennusmääräysten pohjalta rakentamista ja kaikista epäkohdista jotka ovat pitää myöskin sitten valittaa

ilman hallituksen esittämää järjestäjäverkkouudistusta on vaarana että oppilaitosverkkoa karsitaan ilman yhteiskunnallista harkintaa kun käytettävissä on vähemmän resursseja

ohjelmalla pyritään kannustamaan maksutelevisiotoimijoita edelleen vahvistamaan rooliaan suomalaisessa mediakentässä

olen itsekin sitä mieltä että enemmän tekoja vähemmän loruja ja näin se vain on että me olemme muuttaneet ensimmäisen historiallisen päätöksen jo valtion niin sanotusti toimintalinjaan siihen aikaisempaan toimintalinjaan josta me emme ole olleet vastuussa

tällaiseen tulevaisuuteen ajautuminen johtaisi lukiokoulutuksen lakkaamiseen monilta alueilta ja heikentäisi myös pienten kuntien mahdollisuuksia järjestää perusopetusta

yhtiöt voivat omin toimin ja asetettavan laaja alaisen työryhmän tukemana panostaa uudemman tekniikan vastaanottimien määrän kasvattamiseen esimerkiksi tekemällä näiden laitteiden hankinnasta kohtuuhintaista helppoa ja sisällöltään houkuttelevaa

näin sitten sisällöstä eli niistä ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista päätettäisiin nykytilaa vastaavasti opetusministeriön määrittelemissä tutkinnon perusteissa

se mikä on muutettu tällä hallituskaudella on se että me moninkertaistamme kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon näinä kiintiöinä ja seuraavaksi mitä me teimme oli se että me jouduimme eduskunnan tahtotilan hallituksen tahtotilan lisäksi rakentamaan sitä tahtotilaa erityisesti niillä alueilla joilla tilanne on vaikein

suurin toimi on ollut että eduskunta on tällä hallituskaudella lisännyt korkotukilainavaltuuksia niin sanottujen normaalien valtion tukemien vuokra asuntojen rakentamiseksi

järjestäjäverkon kehittäminen mahdollistaa nykyistä paremmin pedagogisen uudistamisen sekä tieto ja viestintätekniikan henkilöstön tilojen ja välineiden hyödyntämisen

tämän rakentamisen ketjussa tietenkin merkkaa se mitä maksaa jo suunnittelu mitä maksaa toteutus mitä maksavat rakennusmateriaalit ja minkälaisia hintoja siihen täytyy vyöryttää jotta tässä ketjussa sitten ikään kuin jokainen saa osansa

jotta maanpäälliset televisiotoiminnan toimijat voisivat vastata tähän lisääntyvään kilpailuun tasapuolisin toimintaedellytyksin selonteossa esitetään muutoksia nykyiseen liian raskaaksi muodostuneeseen ohjelmistolupajärjestelmään

sitten tehdään muutoksia myöskin osaamisperusteisuuteen eli käytännössä ammatilliset tutkinnot muodostuisivat tutkinnon osista ja nämä tutkinnon osat määriteltäisiin tutkinnon perusteissa

arvoisa puhemies

tutkintojen osien ammattitaitovaatimukset ja osaamisperusteet kuvattaisiin tutkinnon perusteissa joista sitten on helppo katsoa mitä henkilö tietää ymmärtää ja pystyy tekemään

vaikka joskus voisi olla niin että saisimme tehtyä merkittäviä muutoksia rakentamisen hintaan niin usein kuitenkin markkinakehitys niin kuin edustaja totesi voi määrätä myös sen että hinnat ovat jo ylhäällä ja samalta pohjalta sitten ponnistetaan eteenpäin

järjestelmän keventäminen edistää erityisesti maksutelevisiotoimijoiden mahdollisuuksia kehittää joustavasti toimintaansa tarjoamalla monipuolisia ja laadukkaita televisiosisältöjä

me kesään mennessä sovimme miten nämä uudet kiintiöt tullaan osittamaan joka ainoalle kunnalle ja niin kuin olen julkisuudessa todennut tämän kesäkuisen päätöksen jälkeen valitettavasti tällä alueella ei ole vielä vipinää sattunut

kasvuseutujen kunnat ovat keskeisessä asemassa kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämisessä ja sen vuoksi on tärkeää että valtio ja kunnat löytävät toisensa tässä tärkeässä kysymyksessä

tärkeää tässä on myöskin kuntien maapolitiikka koska näitä rakennuksia ei pystytä rakentamaan muuta kuin sellaisille tonteille jotka ovat sitten kohtuuhintaisia

mutta olen samaa mieltä siitä että jos me löydämme rakentamiseen liittyen sellaisia toimia jotka eivät meidän asumisemme viihtyvyyttä ja turvallisuutta millään tavalla haittaa niin olen avoin kaikille normitalkoille ja niin on tämä hallituskin koska me lähdemme siitä että normitalkoita jatketaan

se on iso harmillinen asia että meidän yhteinen tahtoti lamme ei näy vielä tahtotilana kuntakentällä mutta kysymys on myöskin siitä että kuntapäättäjät joutuvat itse myöskin keräämään nämä kaikki mahdolliset teot sanoiksi ja sitä kautta vielä teoiksi

näin sitten voidaan myöskin pitää yllä paljon parempaa opiskelijaosaamisen arviointia ja todistuksia koskevia säännöksiä tässä yhteydessä on sitten helpompi huomioida kun tuo osaamisperusteisuus tulee näin esiin

siksi asuntotuotannon lisäämiseksi on jo sovittu myös valtion ja suurten kaupunkiseutujen kuntien välillä niin sanotut mal aiesopimukset joissa yhdistetään maankäytön asumisen ja liikenteen toimenpiteet toisiinsa

jos kuitenkin taajuuskapasiteetista tulee niukkuutta mikä on siis todennäköistä ohjelmistoluvista päättäisi edelleen valtioneuvosto

kun tien ja muiden koulutuksenjärjestäjien näkökulmasta vähenevä julkinen rahoitus tarkoittaa toiminnan ja käytäntöjen uudelleenpohtimista siten että ne ovat kestävällä pohjalla myös uudessa tilanteessa

tätä kautta siinä on isosta kaaresta kysymys

itselleni on vaan vähän tullut epäselväksi se missä ne liikkumatilat ovat koska viime hallituskaudella käytiin tämä sama keskustelu ja valitettavan vähän liikkumatilaa siellä jäi tietyille asioille mutta minusta asia on niin tärkeä että ponnistelemme edelleen eteenpäin

sitten tehdään myöskin muutoksia osaamispisteiden käytön suhteen eli kun aikaisemmassa järjestelmässä lähdimme siitä että opintojen ajalliseen kestoon perustuvat opintoviikot mittasivat niitä niin tässä tapauksessa otamme käyttöön ammatillisen perustutkinnon ja tutkintojen osien mittausperusteena eurooppalaisemman järjestelmän ja silloin puhumme osaamispisteistä jatkossa

hallitus ei ole lakkauttamassa ja sulkemassa lukion toimipisteitä vaan kehittämässä entistä elinvoimaisempien ja vahvempien lukiokoulutuksen järjestäjien verkkoa joka kykenee nykyistä paremmin ja taloudellisesti tehokkaammin vastaamaan yhteiskunnan rakenteellisiin muutoksiin

varmasti ministeri gustafsson sitten vielä täydentää mutta omalta osaltani meidän puolella se näkökulma lähtee juuri siitä että näissä asioissa erityisesti homeasioissa tarvitaan selkeästi enemmän neuvontaa ohjausta ja tukea ja siinä suhteessa tuen kyllä sitä edustajan näkemystä että juuri tästä on pitkälti myös kysymys

kilpailun edistäminen hallinnon keventäminen ja siihen liittyvä ohjelmistolupajärjestelmän yksinkertaistaminen parantavat osaltaan myös monipuolisen radiotoiminnan toimintaedellytyksiä

tämän vuoksi mal aiesopimusten toteuttamista erityisesti kuntakohtaisten asuntotuotantotavoitteiden toteutumisesta tullaan seuraamaan tarkasti

ja meidän pitää pohtia myös sitä jatkossa miten me voimme miettiä kuinka paljon me yhteiskuntana käytämme asuntopolitiikkaa ja miten se raha parhaiten tuottaisi tulosta

näin sitten nämä määritellään osaamisperusteisesti sen mukaan mikä on tämän osaamisen kattavuus vaikeusaste ja merkittävyys suhteessa sitten niihin tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin

uudistus toteutetaan ylläpitäjäneutraalisti mikä tarkoittaa sitä että koulutuksen järjestämislupa voidaan myöntää myös jatkossa kunnalle kuntayhtymälle rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle

me olemme tehneet valitettavasti kun historiaa katsotaan taaksepäin myöskin virheitä sen arvioinnissa minkälaisia rakennusmääräyksiä kulloisenakin aikana on yhteiskunnassa jalkautettu

aiesopimusmenettelyssä voidaan tarkastella maankäyttöön asumiseen ja liikenteeseen liittyviä kitkoja ja mahdollisuuksia seudulla yhdessä ja yhteisesti kaupunkiseudun kuntien ja valtion kesken

näihin toimintaedellytyksiin liittyen esitetään että liikenne ja viestintäministeriössä valmisteilla olevassa tietoyhteiskuntakaaressa eli koko meidän alaamme koskevassa lainsäädännön uudistamishankkeessa sel keytetään toimiluvasta vapaaseen sekä lyhytaikaiseen radiotoimintaan osoitettujen taajuuksien käyttötarkoitusta siten että kaupallisen viestinnän harjoittaminen ei olisi tähän käyttötarkoitukseen varatuilla taajuuksilla sallittua

on myöskin hyvä muistaa että nyt kun me menemme rakennusmääräysten suhteen taas eteenpäin meillä olisi tarpeeksi tutkimustietoa ja myöskin rahoitusta siihen että me voimme selvittää että me valitsemme oikeat ratkaisut

arvoisa puhemies

juuri tästä on kysymys

meillä on yhteiskunnassa paljon ihmisryhmiä joilla ei ole mahdollisuutta asua enää kohta kasvukeskuksissa ja pääkaupunkiseudulla ellemme pidä huolta siitä että myöskin kunnissa on tahtotila sille tämä eduskunnan iso tahtotila siihen että meillä on valtiolla taloudelliset resurssit nyt asetettu sille korkeudelle että me voimme myöskin tukea vuokra asuntotuotantoa

hallituksen esitys lähtee siitä että kaikkein keskeisin järjestämislupien myöntämisen edellytys on koulutustarve ja sitä tullaan päätöksenteossa erityisen huolella arvioimaan

on tietysti ikävää että aikoinaan tehtiin myös virheitä näissä asioissa ja se hinta on kova erityisesti yksilöille jotka joutuvat tämän taakan kantamaan

lisäksi yhteisiä tutkintojen osia tässä lainsäädännössä tultaisiin nyt terävöittämään eli käytännössä ammatillisten perustutkintojen yhteisten opintojen rakennetta muutettaisiin niin että ryhmitellään nämä nykyiset yhteiset opinnot aiempaa laajemmiksi osaamisperusteisiksi tutkintojen osiksi

asuntotuotannon osalta aiesopimusten keskeinen tavoite on taata seutujen asuntotuotannon riittävyys tarvetta vastaavan tonttituotannon ja eri toimijoiden investointien kautta

lupapäätösten ja kokonaisharkinnan yhteydessä huolehditaan siitä että lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen hyvä saavutettavuus maan kaikissa osissa säilyy

sitä kautta on tärkeää että myöskin te edustaja soini otatte vastuun kuntapäättäjänä siitä että te pidätte huolta että espoo hoitaa myöskin oman mandaattinsa ja tämä on erittäin tärkeää että jokainen kuntapäättäjä katsoo sitä omaa tilastoaan jossa joidenkin kohdalta osoittaa pelkkä nolla

siellä sitten tärkeätä on se että näihin opintojen osiin kuuluisivat viestintä ja vuorovaikutusosaaminen matemaattis luonnontieteellinen osaaminen yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

jonkin verran on ollut virheellisiä käsityksiä siitä että nyt keskushallinnosta käsin määrättäisiin siitä mitä alueilla pitää tehdä

me suomalaiset vietämme esimerkiksi television äärellä keskimäärin kolme tuntia päivässä ja nyt tehtävät linjaukset ovat siinä määrin kaikkia suomalaisia koskevia että olen erittäin tyytyväinen että isoja ratkaisuja ei ole haettu vain hallituksen piirissä vaan olen saanut tuoda en vain hallituksen esityksen vaan laajan selonteon eduskunnan käsiteltäväksi

kiitos näistä kysymyksistä

me olemme tarjoamassa alueille välineitä arvioida oman toimintansa laatua ja vaikuttavuutta ja niiden valossa tehdä ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi

edustaja pekkarinen vehkaperä ja muutkin olivat tyytyväisiä siitä että puututaan myöskin vähäväkisten alueiden ongelmiin

erityisesti voimakkaan kasvun seuduilla katujen vesijohtojen viemäreiden ja välttämättömimpien palvelujen toteutus laahaa usein jäljessä

meillä on tässä vähän opetusministerin kanssa työnjakoa myöskin mutta lähden nyt siitä liikkeelle että se yleinen linjahan on se että meillä on suomessa rakennuksissa sisätilaongelmia se on myönnettävä